sama tavoite on vahvasti esillä myös hallitusohjelmassa jossa todetaan että hallitus tukee rahoituksella alueellisia ja alakohtaisia vahvoja osaamiskeskittymiä

ei kai tämän todella pitänyt tarkoittaa sitä että hallituksen tavoite osaamisen keskittymisestä tarkoittaa että hyvin toimivia ja edistyksellisiä yksiköitä kuten savonlinnan opettajakoulutus todella lakkautetaan

nämä molemmat asiat ja nyt vielä opettajankoulutuslaitoksen lakkauttaminen vaikuttavat hyvin hyvin vahvasti tuon kaupungin savonlinnan ja sen ympäristön tilanteeseen

savonlinna ympäristöineen on merkittävä koko suomelle

eikö opetusministeri voi arvovallallaan myös käyttää ohjausta

itse näkisin että kun meillä on perussairaanhoito ja erikoissairaanhoito niin omaishoito on niin tärkeä että sen voisi rinnastaa yhtenä hoitomuotona perussairaanhoidon ja erikoissairaanhoidon rinnalle

tässä oleellista on tietysti omaishoitajien hyvinvointi ja sen takia pidimme tärkeänä valiokunnassa ettei tehdä pelkästään terveystarkastuksia vaan myös hyvinvointi ja terveystarkastuksia järjestettäisiin joissa riittävän varhaisessa vaiheessa voidaan huomioida omaishoitajan jaksaminen

ja tärkeänä pidettiin myös että noita vapaapäiviä voidaan omaishoitajan omien toiveiden ja tarpeiden mukaan jakaa vaikka muutaman tunnin lyhyempiin jaksoihin jolloin vapaata tulee useammin

eli tämä on erittäin tärkeä iso asia josta debatti jatkukoon

jo vuosikymmeniä sitten ymmärrettiin terveyden ja hyvinvoinnin perheiden koulutuksen ja työelämän tärkeys tasa arvon edistämisessä

turvapaikanhakijoiden korvauksista liikkuu mediassa paljon erilaista ja osin väärää tietoa

ensimmäisten naiskansanedustajien tavoin nyky yhteiskunnassakin on tehtävä työtä lasten aseman parantamiseksi lasten perusihmisoikeuksien säilyttämiseksi

voisiko hallitus selvittää eduskunnalle vertailun eri maiden tukien suuruudesta ja kertoa myös miten suomi aikoo selvitä kymmenientuhansien uusien turvapaikanhakijoiden kustannuksista

suomessa maassa jossa perustuslakiin on kirjattu sanan ja uskonnonvapaus vakaumus voi edelleen olla juuri naisten opiskelu ja työpaikan uralla etenemisen esteenä

päättäjien koulutuksesta ja työstä vastaavien pitäisi nähdä tilanne realistisesti omista ja lähipiirin elämän kivuista ja peloista huolimatta ja avata opiskelu ja työmahdollisuudet sitä pientäkin elämää kunnioittaville

rohkaisuna tytöille ja pojille sanonkin

suomen äitiyshuolto on esimerkillistä mutta perheen pienten lasten kotihoidon ja työn yhteensovittamisessa on edistyksestä huolimatta edelleen kehitettävää

helsingin käräjäoikeuden tiistaina antamat tuomiot tapanilan joukkoraiskaustapauksessa osoittavat taas kerran että seksuaalirikoksia koskeva lainsäädäntömme ja oikeuskäytäntömme eivät vastaa näiden tekojen suurta vakavuutta ja tuomittavuutta

työhistoriassa cvssä lisäpisteitä kerryttävänä tulee näkyä niiden arvokkaiden jaksojen joita äidit ja isät käyttävät pienten kansalaisten tulevien vaikuttajien hyvinvoinnin vahvan itsetunnon ja empatiakyvyn edistämiseen hoitaessaan heitä kotona

seksuaalirikos on erittäin vakava ja tuomittava ihmisen koskemattomuutta vastaan tehty rikos joka aiheuttaa uhrille suurta ja pitkäaikaista jopa loppuelämän vaikuttavaa

tämä monien samanaikaisten muuttujien toimintaympäristö opettaa ratkaisukeskeisyyttä innovatiivisuutta sitkeyttä vain muutamia asioita mainitakseni ja sen tulisi toimia arvostettuna ponnahduslautana tuleviin työelämän tehtäviin

lastenhoidosta ja lastenkasvatuksesta tulee myös kertyä kunnolla eläkettä ei vain päiväkotien seinien sisällä vaan myös kotona työskenteleville

nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa on tietoisesti arvioitava mikä on sitä hyvää ja arvokasta mikä tulee säilyttää ja mihin pyrkiä

yhteisöllisyys yhdessä tekeminen avun antaminen ja aito lähimmäisestä välittäminen ovat perustavaa laatua olevia kristinuskosta nousseita arvoja ja toimintamalleja joita tarvitaan paremman tasa arvoisen suomen rakentamisessa

tällainen hyvinvointia edistävä ja viisauden lähteille väyliä avaava toiminta on vakaaseen tasa arvoiseen ja edistykselliseen yhteiskuntaan pyrittäessä viisautta ja edelleen lämpimästi suositeltavaa

minä sanoisin tässä vaiheessa että riippumatta omasta kannastani poliittisesta tai uskonnollisesta tai yleensä suhtautumisesta sukupuolineutraaliin avioliittolakiin ja näihin käsittelyssä oleviin liitännäislakeihin minä ihmettelen että kansanedustajat eivät pysähdy siihen mitä he eli me te ovat viime kaudella ja jo aiemmin päättäneet kuinka eduskunnassa toimitaan ja minkälaisia sääntöjä noudatetaan vaan päinvastoin kansanedustajat jatkopäätöksissänsä toimivat vastoin omia aiempia säädöksiään

minä puhun tässä nyt siitä että eduskunta on peräänkuuluttanut että kaikissa niissä lainsäädäntömuutoksissa tai asetusmuutoksissa jotka tavalla tai toisella koskevat lapsia tulee tehdä lapsivaikutusten arviointi

sinänsähän tämä ei tullut meille yllätyksenä

puhuimme tästä jo silloin kun sisäiset siirrot otettiin käyttöön

turvallisuusarvion mukaan maahanmuuttoa vastustavien viharikosten uhka on kasvanut mutta muuttunut tilanne on nostanut esille myös maahanmuuttoa kannattavien joukot

sisäministeri orpo kysyn teiltä

onko poliisilla ja suojelupoliisilla riittävät resurssit ja keinot terrorismin ennaltaehkäisyyn ja kuinka sisäministeriö on varautunut eri ryhmittymien välisten konfliktien ennaltaehkäisyyn

arvoisa rouva puhemies

vaatimus on säilyttää nykyiset synnytyssairaalat säilyttää tärkeä osa hyvää hyvin toiminutta synnyttäjiä ja vauvoja priorisoivaa äitiyshuoltoa turvata mahdollisuus turvalliseen synnytykseen riittävän lähellä

tämä asiantunteva hoitoryhmä vastaa ja on saanut myös koulutusta huonokuntoisena syntyvän vastasyntyneen alkuhoidosta ja mahdollisesta elvytyksestä

kuitenkin päivystysasetukseen vedoten synnytykset haluttaisiin keskittää vain suuriin yksiköihin jos sairaalassa ei ole ympärivuorokautista lastenlääkäripalvelua

mahdollisessa runsaassa verenvuodossa ei ole paljon tehtävissä

näistä ilmoitetaan herkästi päivystävälle gynekologille joka usein tulee yksikköön ja on usein kirjaimellisesti hyvin lähellä jos äkki apua tarvitaan

arvoisa rouva puhemies

puhun asiasta paitsi kolme poikaa synnyttäneenä myös naistentautien ja synnytysten erikoislääkärinä erikokoisissa sairaaloissa työtä tehneenä

ellei kyse ole riskisynnyttäjästä suosittelen lämpimästi synnytystä tätä niin lapsen äidille kuin isällekin ainutlaatuista tapahtumaa pienemmissä yksiköissä tapahtuvaksi

arvoisa puhemies

lääkärit saivat tuolloin omantunnonvapauden kieltäytyä tietystä elämää lopettavasta toimenpiteestä niin kuin lääkäriliiton toiminnanjohtaja heikki pälve keväällä kirjoituksessaan myös totesi

tuolloin ajateltiin että asia hoituu kollegiaalisesti ja sitä ei suomessa viety lainsäädäntöön niin kuin muissa euroopan maissa

osassa ei lainkaan ja esimerkiksi terveydenhoitajat tai paremminkin ajatellaan nyt sairaalassa kätilöitä ovat joutuneet pois työstään työsuhteita ei ole jatkettu

ja mikä kurjinta suomalaiset nuoret lääkärit jotka haluavat erikoistua naistentautien ja synnytysten erikoisalaan eivät pääse suomessa lainkaan opiskelemaan

suomi on länsimainen niin sanotusti länsimainen demokratia jossa nuoren lääkärin täytyy lähteä eurooppaan tanskaan norjaan saksaan englantiin jotta hän saisi spesialiteetin

hyvän hoitokäytännön mukainen hoitoketju monin paikoin ei kuitenkaan tänä päivänä toteudu vaan aivan liian usein vaikeassa elämäntilanteessa olevat naiset joutuvat kiireisen vastaanoton keskelle

kerronpa että yksi yksittäinen lääkäri ei tänäänkään voi useimmissa tapauksissa raskaudenkeskeytyksistä päättää vaan siihen tarvitaan kaksi lääkäriä

jos tämä yksittäinen lääkäri on esimerkiksi yksityisellä lääkäriasemalla ja ei ole erityisesti lupaa anonut lausunnonantajalääkärinä toimimiseen hänellä ei ole oikeutta kirjoittaa lausuntoa tänäänkään

suomessahan keskeytykset suoritetaan sairaaloissa terveyskeskuksissa ja siellä on mahdollista huolehtia tarvittavista kiintiöistä niin kuin asiankuuluvasti terveydenhuollossa kuuluukin tehdä

joka paikassa on oltava riittävästi asiantuntevia tarvittavia toimenpiteitä ja tutkimuksia suorittavia lääkäreitä hoitajia kätilöitä

lippaassa on vain elämän lopettaminen ja sitä ei voi verrata mihinkään muuhun terveydenhuollossa olevaan toimenpiteeseen tai tutkimukseen

tämä aihe aiheuttaa kipua ja tiedän että tässä talossakin on monia joilla on sekä henkilökohtaisessa elämässä lähipiirin elämässä tai työhistoriassa kipeä asia

jokainen joka on joutunut asioimaan te toimistossa tai hakenut starttirahoja on törmännyt tilanteeseen jossa te toimistojen resurssit ovat täysin täysin riittämättömät

viime vuoden myönteisestä kehityksestä huolimatta viennin ja tuonnin suhdetta kuvaava vaihtotase kääntyi alkuvuonna taas pakkasen puolelle

jos salissa halutaan puolustaa perusihmisoikeuksia niin niiden potilaiden jotka miettivät harkitsevat ja päätyvät aborttiin kuin henkilökunnankin perusihmisoikeuksia niin silloin on vain yksi äänestysmahdollisuus ja jokainen teistä tietää syvällä sisimmässään mikä se oikea äänestys on

uuteen nousuun ja vientimarkkinoiden elpymiseen tarvitaan uusia innovaatioita joita ei synny ilman tutkimuksen resursseja

toivon omalta kohdaltani herkkyyttä ja huolimatta edellisistä mielipiteistä myös rohkeutta äänestää oikein kaikkien terveyden hyvinvoinnin ja ihmisoikeuksien parantamiseksi

nyt hallitus toimii valitettavasti päinvastoin

ehdotan että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseen mukainen lakiehdotus

kansainvälisesti merkittäviä tutkimushankkeita ja tutkijoita on jo siirtynyt pois suomesta maihin joissa tutkimustoimintaa edelleen arvostetaan ja tuetaan

elinkeinoelämän toimijat ovat olleet ihmeen hiljaa vaikka viime kädessä leikkaukset koulutuksesta ja tutkimuksesta ovat aina leikkauksia elinkeinoelämältä ja yritysten tarvitsemasta työntekijöiden osaamisesta

suomalaisille nuorille nämä leikkaukset merkitsevät kasvavaa näköalattomuutta ja turhautumista oman yrittämisen ja ponnistelun muuttuessa yhä vaikeammaksi

kristillisdemokraatit ovat jo viime syksynä kritisoineet koulutukseen sekä tutkimus ja kehitystoimintaan kohdistettuja rajuja säästöjä ja olemme esittäneet niiden perumista omassa vaihtoehtobudjetissamme

kristillisdemokraatit vaativat lyhytnäköisten leikkausten sijaan aitoja aitoja rakenneuudistuksia

koulutuksessa esitämme opiskeluaikojen lyhentämistä muun muassa opintopolkuja tehostamalla ja koulutuksen tasoa parantamalla

haluamme myös painottaa ettei uskonnollinen vakaumus nyky yhteiskunnassamme enää saa olla este opiskelupaikan saannille ammattiin valmistumiselle tai tutkimusprojekteihin pääsemiselle

arvoisa rouva puhemies

ihmettelin itse asiassa että tällaista kotitalousvähennystä on voitu käyttää omakotitaloissa mutta tällaisissa asunto osakeyhtiöissä se ei ole ollut mahdollista ja ajattelin kuinka eriarvoisessa asemassa asujat ovat olleet